on helpompaa todeta kaukaa maailmalla tapahtuneet ihmisoikeuksien loukkaukset kuin nähdä tai muistaa että suomen kansalainen joutuu pelkäämään vanhenemista ja siihen liittyvää raihnautta sairautta avuttomuutta

nyt tosiaan nämä kaikista köyhimmät ihmiset jotka ovat meidän vanhuksia ovat lapsiperheitä ovat aika kauhuissaan

se tarkoittaa sitä että tulee yhä enemmän valintaa hoidanko terveyttäni hoidanko itseäni tai syönkö tämän aterian tänä päivänä

en ymmärrä sitä kun täällä koko ajan puhutaan kuinka tulee paremmaksi ja paremmaksi kun ihan oikeassa elämässä kaikki menee huonommaksi ja huonommaksi

tosiaan tämä juopa kasvaa ja kasvaa

arvoisa puhemies

ihan lyhyesti sanoisin että tässä tarkastusviraston kertomuksessa tosi hyvin puututaan tähän hoitotakuuseen elikkä siihen kuinka se ei toteudu ja näihin valtaviin potilasjonoihin

minä en nyt katso minään ongelmana sitä että sitä pykälää voisi hioa koska tämä asia on suunnattoman tärkeä ja sehän on se kaikista tärkeintä että tästä lähdetään keskustelemaan tästä lähdetään puhumaan avoimesti ja myös ninkun

mutta vähän ihmettelen että siinä ei ole minkäänlaista mainintaa eikä puututa ollenkaan tähän huutavaan jatkuvaan hoitajapulaan mikä meillä on

on varaa maksaa näitä sakkoja mutta ei ole sitten varaa maksaa palkkaa hoitajille vaikka tämä hoitajapula vaarantaa potilasturvaa ja ennen kaikkea se rikkoo sen lisäksi myös ihmisyyttä

että mielon joka siltä kannalta minun mielestäni se on tärkeätä että meillä on jokaisella hoitoalalla olevalla se velvollisuus kun me näemme sen kaltoinkohtelun tai minkä vaaratilanteen tahansa mutta nimenomaan että myös siellä työpaikalla olisi sellainen avoin kulttuuri että siellä voi puhua siitä eihän sitä nyt heti mennä oikeuteen missään nimessä vaan että tulisi tämmöinen keskusteleva ilmapiiri

se rikkoo niin hoitajan kuin hoidettavan ihmisyyttä

niin kuin juuri huomasitte minä olen tehnyt tämän aloitteen marraskuussa elikkä nämä tapahtumat lähtivät tämän jälkeen

minusta tämä olisi sellainen asia joka kuuluu ihan jokaisen suomalaisen ihmisen oikeuteen että tämmöisistä asioista pidettäisiin huolta

kyllä näitä on ollut kautta aikojen ja nyt täytyy lähteä tästä keskustelemaan ja ottaa niin kuin koppi että näitä ei tapahdu enää koska yhtäkään tällaista ei saa enää tapahtua

arvoisa puhemies

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki koskee toimenpiteitä tilanteessa jossa ammattitoiminnassa on tehty rikos

voimaan tulevan lain mukaan valvira voi ryhtyä toimenpiteeseen jos ammattihenkilö on tuomittu ammattitoiminnassaan tehdystä rikoksesta vankeusrangaistukseen

laillistetulta ammattihenkilöltä voidaan tällöin poistaa määräajaksi tai jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat lopullisesti ammatinharjoittamisoikeus samoin myös luvan saaneelta ammattihenkilöltä tai nimikesuojatulta ammattihenkilöltä

mutta tänä päivänä niin kuin tässä on keskusteltu laajasti on juuri tämä tiedonsaantiongelma

mutta kyllä sen ykkösasian aina täytyy olla sen potilaan sen asiakkaan turvallisuus

niin kuin nyt viime aikoina on ihan selvästi tullut ilmi eivät sairaalat hoivalaitokset eivätkä apteekitkaan aina välttämättä ilmoita havaitsemistaan virheistä ja erheistä

mutta sitten kun nämä rikokset on saatu julki ja tekijät vastuuseen niin lain mukaan tuomioistuimen tulee viipymättä lähettää jäljennös ammattitoiminnassa tehdyn vankeustuomioon johtaneen rikoksen tuomiosta valviralle

potilasturvallisuuden kannalta on ongelmallista että käräjäoikeuden on ilmoitettava vain työn yhteydessä tehdystä rikoksesta ja vain rikoksesta josta on tuomittu vankeusrangaistukseen

ilmoitusvelvollisuus ei koske muussa kuin ammattitoiminnassa tehtyjä rikoksia eikä ammattitoiminnassa tehtyjä rikoksia joista on seurannut vain sakkorangaistus

ammattitoiminnan käsite jättää ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle myös sairaalassa tapahtuvat muut kuin ammattitoimintaan liittyvät rikokset joista tuomitaan vankeusrangaistus vaikka rikokset osoittaisivat henkilön sopimattomaksi terveydenhuollon ammattihenkilöksi

saatetaan vähätellä tekoja

on mahdollista että ilmoitusvelvollisuuden laajetessa koskemaan myös sakkorangaistuksia ilmoitusten määrä ja samalla virheiden määrä kasvaa

terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvan vuoksi on pyrittävä virheettömyyteen mutta tärkeintä on kuitenkin turvata potilaiden asema siten etteivät heitä hoida henkilöt jotka eivät ole hoitotyössä tarvittavan luottamuksen arvoisia

muu kuin ammattitoiminnassa tehty rikos jos terveydenhuollon ammattihenkilö on tuomittu vankeusrangaistukseen ja tuomioistuimen päätös on saanut lainvoiman ja jos rikokseen liittyvistä asianhaaroista on havaittavissa ettei hän ole sen luottamuksen arvoinen jota hänen tulee nauttia sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto voi ryhtyä

ensinnäkin unohdin sanoa että kristillisdemokraatit kannattavat kansanedustaja filatovin esitystä perustellusta päiväjärjestykseen siirtymisestä

sitten minä haluaisin kysyä ihan tällaisesta kyseiseltä ministeriltä

on tullut ilmi olin tosiaan torniossa omaishoitajien kanssa eilen juttelemassa ja nämä rava pisteet koettiin aika epämääräisiksi tänä päivänä koska nyt on kotona

on siis näitä dementoituneita kotihoidossa paljon ja silloin nämä rava pisteet eivät oikein enää vastaa sitä missä kunnossa näitä vanhuksia on jotta saataisiin tätä omaishoitajan statusta joka nyt on niin kiven alla

arvoisa puhemies

jos kadotamme kosketuksen tähän lähtökohtaan kaikki ihmisoikeuksien keskeisen aseman turvaamiseksi tehty työ menee hukkaan sanoi louise arbour ykn ihmisoikeusvaltuutettu

lisäksi ykn naisten syrjinnän vastainen komitea on kiinnittänyt huomiota vammaisten naisten asemaan ja heidän kohtaamaansa moninkertaiseen syrjintään muun muassa koulutukseen ja työhön pääsemisessä terveydenhuollon palveluissa ja väkivallalta suojelemisessa

kasvaneiden hyvinvointierojen taustalla on edellisen laman myötä korkealle tasolle jäänyt työttömyys ja tämän päivän yhä kasvava työttömyys tietysti

pitkään jatkunut korkea työttömyys on synnyttänyt suomeen syrjäytyneiden ytimen joka kuormittaa hyvinvointipalveluita sen lisäksi että aiheuttaa paljon inhimillistä surua ja tuskaa

tästä rekrytoinnista

päivi räsänen teki aikoinaan näistä lasten kanssa työskentelevistä lakialoitteen että heillä täytyy olla kun he tulevat rekrytointitilaisuuteen rikosrekisteriote josta näkee onko heillä pedofiili tai näitä tuomioita

mä pelkäsin että mää aloitin näkevät ja käteen tullessani ja päästä ensimmäinen lakialoite jonka tein päästyäni tähän taloon oli samanlainen että vanhusten vammaisten ja mielenterveyspotilaiden kanssa työskenteleviltä vaadittaisiin aivan samanlainen rikosrekisteriote ja se velvoittaisi työnantajia yhtä lailla kuin tätä työhön tulevaa

ikääntyneiden henkilöiden sosiaali ja terveyspalveluista ei ole suomessa erityissäännöksiä vaan ne järjestetään osana yleisiä koko väestölle tarkoitettua sosiaali ja terveyspalveluja

minä en tiedä elääkö tämä aloite enää yhtikäs missään mutta se sopisi mielestäni hurjan hyvin tähän näiden kahden lakialoitteen kyytipojaksi koska se varmasti turvaisi kovin monen asian

ikääntyneen henkilön voi olla vaikea lainsäädännön perusteella tietää omat oikeutensa sillä ikääntyneelle ei suinkaan aina kerrota mitä oikeuksia ja palveluita hänelle kuuluu jos hän ei niitä osaa kysyä

tiusasen lyömishommaan kyllä puuttua että tavallaan väsynyt hoitaja menettää hermonsa mutta väsynyt hoitaja ei saa lyödä vaikka hän olisi kuinka hento ja pieni

selonteossa sanotaan että laatusuosituksessa annetaan suositus ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon vähimmäismitoitukselle ja hyvälle mitoitukselle

se sattuu se aiheuttaa pelkoa

potilasta vanhusta ei lyödä

silloin hoitajan täytyy päästää jonnekin huilimaan

arvoisa puhemies

haluaisin tietää miksi tällaista näin harvinaista ja jokaista suomen kansalaista nyt ja hamassa tulevaisuudessa koskevaa päätöstä ei ole laitettu kansanäänestykseen

sen sijaan nämä päätökset on valiokunnissa runnottu aivan liian nopealla aikataululla aivan liian nopeasti kuultiin näitä asiantuntijoita jotenka tässä on kyllä sellainen erittäin jotenkin tarkoitushakuinen liian nopea ote

nyt on monissa kunnissa nostettu omaishoitajaan oikeuttavia kriteereitä ja näin on omaishoitaja sanottu irti ja hän on jäänyt hoitamaan puolisoaan ilman mitään tukea tai vapaapäivää

tänä leikkausten aikana pitkäaikaissairaaloissa laitoksissa tai dementiakodeissa asuvia vanhuksia saatetaan siirtää paikasta toiseen ilmoitusluonteisesti lyhyellä varoitusajalla

ihmettelen myös ja kysyn mistä sitten löytyvät tarvittavat resurssit uusiutuvan energian teknologiaan jos ja kun merkittävän monet suomalaiset energialaitokset ovat mukana teollisuuden voiman tai fennovoiman ydinvoimalahankkeessa

vuosia samassa vanhusten hoivakodissa asuneet vanhukset joille on luvattu aikoinaan että tämä on heidän loppuajan kotinsa jossa he ovat tutustuneet ystävystyneet henkilökunnan ja toisten vanhusten kanssa saattavat joutua muuttamaan kilometrien jopa sadankin kilometrin päähän toiseen hoivapaikkaan

monesti vanhus asuu hoivakodissa tai laitoksessa eri kunnassa tai eri puolilla suomea kuin hänen lapsensa

arvoisa rouva puhemies

minä näen että ministerit lähtevät pois ja minä ajattelin että tätä on turha minun nyt kysyä mutta jos katainen jäisi hetkeksi puoli minuuttia minä haluaisin

nimittäin sain aamulla tämmöisen kirjeen ja haluan lukea tämän ihan sen takia että näitä kirjeitä tulee päivittäin aivan liian paljon

elikkä

näen nälkää ja mietin joka kuukausi minkä laskun maksaa

hän toi maansa ensimmäisellä jonna i ja ii ja seinillä on näin tee vaan esiintyy niin meni maastossa edistää se onkin sitä on kiire nais tai ulos ja asuminen ja eeva kiviseen ei pidä olla mitä vastaan hänelle

arvoisa puhemies

kuntoutus on äärimmäisen tärkeää

se vahvistaa itsenäistä selviytymistä ja parantaa tai ylläpitää työ tai toimintakykyä

myös kuntoutusjärjestelmien yhteensovittamisessa on ollut ongelmia

kuntoutusta vaille jääminen tai liian vähäinen kuntoutus voi johtaa kunnon heikkenemiseen ja aiheuttaa kalliin laitoshoidon tarpeen kun taas riittävällä ja oikea aikaisella kuntoutuksella voidaan edistää ja pidentää kaikenikäisten vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää ja omatoimisuutta kotona tai esimerkiksi palvelutaloissa

ikärajasta kiinni pitäminen ei tunnu nyt tänä päivänä perustellulta siitäkään syystä että vaikka kysymys on työikäisistä vaikeavammaisista kyse on hyvin harvoin työssäkäyvistä henkilöistä

tämä lakialoite on hätähuuto niiden lukemattomien hyväksikäytettyjen puolesta jotka eivät ole saaneet oikeutta sen takia että ovat olleet niin häväistyjä rikottuja ja alistettuja etteivät ole pystyneet lain säätämän ajan kuluessa vaatimaan sitä itselleen

haluaisin kysyä ministeriltä tätä kammottavuutta mikä tällä hetkellä nimenomaan tällä hetkellä on tässä vanhusten tilanteessa että kun laitospaikkoja suljetaan pitkäaikaisosastoja suljetaan meillä on vanhuksia joilla todella ei ole paikkaa minne päänsä kallistaa

lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö raiskaaminen insesti ja pedofilia ovat verrattavissa raakaan ja harkittuun murhaan

siis miten me voimme lähteä tekemään jotakin tulevaisuudessa kun nämä vanhukset ja heidän omaisensa maksavat tämän tosiasian

samaten sellaisissa hoitolaitoksissa jotka on tarkoitettu hyväkuntoisille vanhuksille on niin raskashoitoisia vanhuksia että se määrä hoitajia joka on laskettu hyväkuntoisille nyt hoitaa näitä huonokuntoisia

lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö kuuluu rikoksiin joissa asianomistajan on vaikeaa ellei mahdotonta ilmoittaa rikoksesta viranomaisille vanhentumisajan kuluessa

hänellä oli päivät aikaa jolloin hän leikki pihalla ja jutteli näiden lasten kanssa ja sadeilmoilla vanhemmat olivat tosi tyytyväisiä kun tämä kiltti setä otti mielellään näitä lapsia luokseen leikkimään

hänen kotoaan löytyi aseita ja veitsiä joilla hän oli sitten uhannut lasta että jos kerrot vanhemmillesi niin hän tappaa isän ja äidin

saattaa kulua jopa vuosikymmeniä ennen kuin hänelle avautuu että se mitä hänelle on tehty on julmaa ja oikeudetonta väkivaltaa

maailmanlaajuisesti kirkkojen piirissä tapahtuneista hyväksikäytöistä käytävässä keskustelussa on parhaillaan nähtävissä kuinka paljon vanhoja tapauksia nousee päivänvaloon

tavallisesti rikoksesta kärsimään joutuneen tuntema hyvitystarve vähenee iän ja ajan myötä mutta lapsena hyväksikäyttöä kokeneen kohdalla näin ei käy

tietoon tulee jatkuvasti tapauksia joissa uhri saa kuulla rikoksen vanhentuneen

siksi rikoslakia on syytä muuttaa niin että lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset eivät koskaan vanhene

edellä olevan perusteella ehdotan että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen jossa ehdotetaan rikoslain vanhenemissäännöksiä uudistettavaksi siten että syyteoikeus ei vanhene jos kysymyksessä on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

arvoisa puhemies

myös sen me unohdamme että vammainen ei ole suinkaan mikään kasvi

kun tämmöinen ihminen jonka pää pelaa ja joka haluaa elää tässä yhteiskunnassa laitetaan rahanpuutteen takia laitokseen niin kyllä tässä jo puhutaan minusta heitteillejätöstä